jokainen meistä voi miettiä omalta kohdaltaan miten hyvin arki sujuisi jos joutuisimme olemaan joka hetki peloissamme oman perheemme puolesta ja miettimään oliko edellinen yhteydenotto se viimeinen kerta kun kuulee rakkaistaan

näin on tapahtunut monien niiden ihmisten kohdalla joita olen lukuisissa vastaanottokeskuksissa suomessa kasvotusten silmistä silmiin kohdannut

lisäksi laillisten turvapaikanhakureittien ja mahdollisuuksien tukkiminen johtaa siihen että muut perheenjäsenet ajetaan joko ihmissalakuljettajien armoille tai pakotetaan jäämään sodan keskelle

siksi kannatan edustaja karin tekemää hylkäysesitystä

täällä on kuitenkin jonkun verran hallituspuolueiden edustajia paikan päällä ja tällä tapaa kuntien rahoitusasemaa ei heikennetä otto ovat kaikki uskon että kuntatalous on osa julkista taloutta julkistaloutta kohtaan kaikkien kansanedustajien korviin on tullut tieto äänekosken suuresta biotuotetehdasinvestoinnista

onko teillä jonkinlainen kokonaisarvio siitä miten tämä hallituksen talouslinja tulee koskettamaan kuntataloutta kuntien rahoitusasemia ruma sen nettovaikutus voisi lämmittää valjakka sanoo suoraan hei mä ei kiristä kuntien rahoitusasemaa tarkoittaa lisää kuormitusta ennen kaikkea myös jämsäorivesi suunnalle

keski suomen liitto on pitkään pitänyt yhtenä kärkihankkeenaan kaksoisraideyhteyttä jämsäorivesi yhteyden välille

toivon että tämä biotuotetehdasinvestointi ja lisääntynyt puunkuljetus johtavat siihen että nämä edustaja turusen puhe oli hyvä olkaa keskeiset ratahankkeet saadaan kuntoon

pää tyyny tuhatta ja talletusten tuotto tältä sektorilta kun yksi keskeinen asia mitä tarvitaan näihin lentoyhteyksiin on se että on ihmisiä jotka käyttävät näitä yhteyksiä

nyt se heti työttömyyden tilan läheltä jos on huomattavasti kannattavampaa että kymmenen ihmistä menevät kaikki omilla autoillaan kilometrikorvausten takia kuka käyttää sitä

miehet luottaa pääpysäköintialue

riku tästä päättyy omin toisen keskustelua tähänhän on käyty joko hallituksen sisällä sitten monissa kaupungeissa monilla kaupunkiseuduilla alueseuduilla kiinnitetty huomiota

yksi asia mihin tässä olisi hyvä myös liikenne ja viestintäministeriön suunnalta kiinnittää huomiota on nimenomaan se kuinka erilaiset tukimuodot vaikuttavat tiettyihin liikenneyhteyksiin

arvoisa rouva puhemies

mitä tulee itse käsiteltävään asiaan yhdyn niihin edustajiin jotka ovat täällä salissa tänään todenneet että vuorotteluvapaan kiristys korkean ja kasvavan työttömyyden aikana on työvoimapoliittisesti väärin ajoitettu eikä siihen ole sisällytetty niitä uskottavia vaikuttavuusarviointeja

sen pohjalta tahdon todeta että on ehdottomasti järkevämpää niin yhteiskunnan kuin myös yksilön kannalta hakeutua vuorotteluvapaalle työuupumuksen takia tai silloin kun elämän perusasiat menevät remonttiin esimerkiksi avioeron tai läheisen sairastumisen tai jopa kuoleman vuoksi

kun ihmiselle annetaan mahdollisuus toipua uupumuksesta tai päästä yli elämän suurista järkytyksistä hän pystyy aikaisemmin palaamaan myös tuottavaan työhön

juuri sen takia vuorotteluvapaa on parempi kuin sairauseläkejärjestelmä tai merkittävä työkyvyn menettäminen josta kärsii yksilön ohella myös koko työyhteisö

tahdon tuoda loppuun enää vain yhden asian ja asia on se että tulen kyllä aika surulliseksi siinä vaiheessa kun täällä puhutaan vuorotteluvapaasta ikään kuin kaikille luksuksena ylellisyytenä

haluaisin että nämä edustajat jotka tämmöisiä puheenvuoroja käyttävät menevät katsomaan silmästä silmään vaikka pienituloista kirjastonhoitajaa naisvaltaisilta aloilta palvelualoilta sairaanhoitajia niitä monia ihmisiä jotka tekevät todella raskasta työtä ja sanovat

tämä on teille vain luksusta

tämä on hävytöntä ja osoittaa sitä miten moni edustaja tässä salissa ei tunne tavallisen ihmisen työarkea ja heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan työelämästä

ei sillä ole mitään väliä jos sanotaan suoraan että hei me emme kiristä kuntien rahoitusasemaa valtionosuusleikkauksilla jos toista kautta tapahtuu sama asia ja vielä vähän voimakkaammin

kun toivottavasti toteutatte veronkierron vastaisen toimintaohjelman ja toteutatte lobbarirekisterin ja tämän pyöröovi ilmiön suljette että keskeiset ministerit ja keskeiset virkamiehet eivät siirry paikasta a paikkaan b miten aiotte jatkossa ottaa poliisin syyttäjälaitoksen ja verottajan lausunnot huomioon tässä vaiheessa

toivon että tässä vaiheessa näille lausunnoille annetaan se vahva arvo ja teemme yhdessä koko eduskunta harmaan talouden vastaista työtä

välikysymyksessä ei ole kysymys yhden ihmisen yhdestä kommentista vaan lainsäädännön luotettavuudesta hyvän hallinnon periaatteesta viestinnän avoimuudesta sekä median tasapuolisesta kohtelusta

mutta oppositio käyttää sille jätettyä työvälinettä jotta asia saadaan eduskunnan käsiteltäväksi ja sen ansiosta eduskunta kansalaiset ja tiedotusvälineet voivat luottaa lainvalmisteluun ja ministereiden sanaan

on hieman kyseenalaista syyttää oppositiota sanan valehtelu käytöstä jos kritiikki on liittynyt jatkuvaan väärän tiedon antamiseen

esimerkiksi edustaja zyskowicz on itse syyttänyt eduskunnan tietopalveluiden laskelmien pohjalta tehtyjä arvioita kilometrikorvausten ylikompensaation leikkauksilla saatavista säästöistä syksyn suurimmaksi valheeksi ja humpuukiksi siis syksyn suurimmaksi valheeksi ja humpuukiksi

arvoisa rouva puhemies

sen sijaan että vähätellään dosentteja tai akateemisia talousprofessoreita olisi syytä kuunnella mitä heillä on sanottavanaan

tämä heikentää koko eduskunnan ja ministeriöiden uskottavuutta ja sen kautta koko politiikan uskottavuutta kansalaisten silmissä

tämänkaltaisen soutamisen ja huopaamisen voisi välttää harkitsevalla ja hyvin valmistellulla päätöksenteolla

tehdään nyt ensin se uudistus ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi

eduskunnan kansalaisten ja tiedotusvälineiden on syytä olla huolestuneita kun hallintarekisteriä perustellaan virheellisesti avoimuuden ja tiedonsaannin kilpailun lisäämisen sijoittajien kustannusten alentamisen ja eu lainsäädännön kautta ja sanotaan että hallintarekisteri ei heikentäisi nykytilannetta

on hyvä asia että hallitus lopultakin tyrmäsi hallintarekisterin tältä osaa mutta toivon että hallitus ottaa tästä opiksi ja keskittyy lisäämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin kotimaan kuin eu tason politiikassa

lisäksi sen pitäisi toteuttaa lobbarirekisteri sekä asettaa ministerien ja keskeisten virkamiesten niin sanotulle pyöröovi ilmiölle stoppi karenssiajan käyttöönoton avulla ei tee alanko kahiluoto poista edustaja jaana räsänen s